me olemme eurooppalaisittain aika hyvässä tilassa mutta meillä on parantamisen varaa että nostetaan tuottavuutta parannetaan ihmisten työhyvinvointia ja parannetaan ihmisten kykyä olla pidempään työelämässä

viimeksi viime viikolla eri toimialat sitoutuivat siis työntekijä ja työnantajapuoli erittäin konkreettisiin yrityksiin ulottuviin toimenpiteisiin tämän hankkeen edistämiseksi

lopuksi sanoisin vielä sen että kun mietitään erilaisia toimia tästä eteenpäin niin kyllä tämä pk yritysten toimintaedellytysten ja työllistämismahdollisuuksien parantaminen olisi se yksi iso asia josta meidän pitäisi miettiä mitä me voimme nyt yhdessä tehdä

edustaja pekkarinen luulen että ministeri rinne joka tätä asiaa valmistelee on ollut tätä mieltä ja me koetamme katsoa löydetäänkö sillä alueella jotakin hyvää tälle yhteiskunnalle

me ajattelemme uutta yhtiötä jalustayhtiötä meidän pk yritystemme viennin tukemiseen ja verkostoitumisen vahvistamiseen ja sitä kannattaisi kyllä huolella jatkossakin miettiä

kehitysyhtiön osalta se meidän huolemme on ennen kaikkea se että siitä ei vain tulisi tämmöinen myyntiyhtiö joka kourii ja miettii miten valtionomaisuutta voidaan myydä vaan aito kehittämisyhtiö

esittäisin siis sen kysymyksen että oletteko te valmiita tukemaan sitä että henkilöstöllä on mahdollisuus valita edustaja niin halutessaan myös yhtiöitten hallituksiin

sillä olisi erittäin suuri merkitys monessa mielessä

tässä oli moniakin kysymyksiä ja jos sallitte niin muutamaan yrittäisin kykyni mukaan vastata

nyt ensi vuoden budjettia valmistellessa olen koettanut omalta osaltani pitää huolta siitä että tähän kohtaan rahoitustakin lisätään tavalla että tätä kohti päästään menemään

siinä juuri viedään sitä palvelua niitä toimia lähelle ihmistä ja räätälöidään siellä etulinjoilla siellä lähellä ihmisiä näitä toimenpiteitä

tarkoitus on näiden kokemusten pohjalta tehdä arvioita miten näitä palveluja voidaan laajemminkin viedä tälle tasolle

tämä tuli sen takia että me tiedämme jo hallitusneuvottelujen yhteydessä tiesimme että pääkaupunkiseudulla on tällaista työtä tehty ja ennen kaikkea se liittyy jaskarin mainitsemaan asiaan

eli tässä on erikseen todettu tämä kohta ja tämä nyt vaatii sitten omaa valmistelua mutta hallitusohjelma ikään kuin liputtaa tältä osin pääkaupunkiseudun alueen tämän tyyppisen yhteistyön puolesta

on tietysti totta että kun puhutaan työvoimapalveluista niin on tärkeätä vaikeasti työllistettävien ja nuortenkin kannalta yhdistää työvoimapalvelut koulutustoiminta ja sosiaali ja terveyspalvelut

se vaatii näin ollen nyt siis eri ministeriöiden ja viranomaisten jouheaa toisiaan arvostavaa hyvää yhteistyötä koska muuten tämä konsepti ei tule toimimaan

sitä tässä kuntakokeilussakin nyt tietysti halutaan sen ohella että hallitus otti kantaa ohjelmassaan siihen että työvoimapalvelukeskuksen toimintamalli ulotetaan koko maan kattavaksi

arvoisa puhemies

tämä teema kiiri hallitusohjelmaneuvotteluihin ja niin kuin huomaatte hallitusohjelmaan ei tästä asiasta kirjauksia tehty

tämän lain valmistelussa oikeusministeriön rinnalla työ ja elinkeinoministeriön sosiaali ja terveysministeriön ja ministeri arhinmäen panos ovat olleet erittäin tärkeitä

tietysti voi sanoa näin että tosiasiallinen koeaika on pidentynyt sitä kautta että meillä on aika paljon pätkätyötä tai meillä on vuokratyötä jossa myös tilaajayritys tarkkailee sen vuokratyön kautta ja sitten usein käy niin että sitä kautta myöskin rekrytoidaan työntekijöitä

nimittäin nämä työelämää koskevat osiot on valmisteltu kolmikantayhteistyössä ja työministeriön johdolla ja itse asiassa tämän yhdenvertaisuuslain ehkä yksi merkittävimpiä alueita on nimenomaan sen soveltamisalue työelämässä

tosiasiallinen koeaika tämä kaikki huomioon ottaen on kuitenkin tällä tavalla monikirjavaisempi ja pidempi kuin nämä neljä kuukautta tai kuusi kuukautta

pyrkiä yhdenvertaisuuden edistämiseen yleisesti ottaen ja puuttua syrjintään sillä mielellä että oikeussuoja tulee hyvin toteutettua

sittenhän tähän ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen on erilaisia kokeiluja niin kuin välillisten työvoimakustannusten alentamisesta

työelämän kannalta sen arkisen työn kannalta se iso muutos on se että tässä palvelusuhdelainsäädännöstä siirretään yhdenvertaisuuslainsäädäntöön sellaisia kohtia jotka liittyvät syrjintäkieltoon

nämä kokeilut eivät ole olleet kovin rohkaisevia työllistävyyden kannalta mutta tällaisiakin malleja on nyt ollut

sitten edustaja sinnemäki puhui nuorten yhteiskuntatakuun taustalla olevista jutuista

eli selkeytetään näiden kahden lainsäädännön eroja ja tämähän heijastuu sitten työehtosopimuksiin ja lakien soveltamiseen arjessa mutta selkeyttää tätä lainsäädäntöä

se on totta että kun se katkaisu tapahtuisi kolmen kuukauden kohdalla viimeistään niin aika merkittävä osahan on jo nyt kyetty näitten toimenpiteitten piiriin tuomaan

ennen kaikkea ne ovat ne nuoret joilla ei ole peruskoulutusta ja jotka tippuvat sellaiseen mustaan aukkoon josta näitä ihmisiä ei helposti tavoiteta

tämä työelämä vaan on sen verran rankkaa ja vaativaa että jos sinulla ei ole toisen asteen koulutusta niin sinulla ei ole mahdollisuuksia suomalaisessa työelämässä pitkän päälle pärjätä ja silloin ne koulutustoimenpiteet ovat ilman muuta tärkeitä kun puhutaan työllistämisestä

minäkin haluaisin ottaa osaa tähän keskusteluun valtion ja yritystoiminnan työnjaosta ja keskinäisistä vastuista

kun meillä työelämässä on nyt henkilöstö ja koulutussuunnitelma tasa arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma ajattelen että se tulevaisuudenkuva on se että ehkä meidän kannattaa näitä eri suunnitelmia vähän koota yhteisen sateenvarjon alle ja katsoa että niistä muodostuu sen yrityksen toiminnan synergian kannalta järkevän henkilöstöpolitiikan väline ne tukevat toisiansa mutta tämä työ on ehkä tässä sitten vielä edessä

ministeri rehn käytti punnitun puheenvuoron koskien talvivaaraa

niin käy keskustelu joka liittyy vähän koska edustaja paloniemi puhui tärkeästä asiasta siis siitä että tähän nuorten tavoittamiseen ei riitä että me tulemme siinä toisessa asteessa ja siihen ongelmatiikkaan joka tähän liittyy mennä toiselle asteelle tai keskeyttää toisen asteen koulutus vaan se vaatii varhaisempia toimenpiteitä ja apua

ne olivat aivan keskeinen tekijä sille että uusi telakka saatiin uuden ankkuriomistajan myötävaikutuksella siihen tilaan missä se nyt on

siellä niitä toisen asteen koulutuksen muotojakin pitäisi miettiä sillä tavalla että siellä olisi varsinkin pojille semmoista tekemistä ja motivaatiota käsien taitojen kautta päästä kiinni

tämä laki pitää sisällään myös tämmöisen positiivisen erityiskohtelun ajatellaanpa vain ikääntyvien työntekijöiden asemaa työllisyys tai työmarkkinoilla sinne voidaan asettaa erilaisia kannustimia ja esityksiä heidän työmarkkinoille pääsynsä suhteen ja sitä ei katsota syrjinnäksi

sama koskee äänekoski investointia

sitten tämä yhteiskuntatakuu johon täällä kiinnitettiin huomiota siis siihen että kotiin ei tule tukea lainkaan maksaa

se laajenee enempi kuin mitä direktiivi olisi edellyttänyt

olen itse sellaisen koulukunnan kannattaja että täytyy olla motivaatio kohdallaan ja sitä pitää tukea ja kannustaa että kukaan nuori ei jää siihen mustaan aukkoon josta täällä puhuttiin vaan että me tarjoamme näitä mahdollisuuksia joita tämä yhteiskuntatakuu tarjoaa tulevaisuudessa ja yritetään motivoida nuoria tai muita työttömyysuhan alla olevia tai työttömiä näihin toimenpiteisiin

tässä mielessä minusta tämä työnjako on selvä

muun muassa ammattiyhdistystoiminta poliittinen toiminta tai sukupuolinen suuntautuminen ja niin poispäin ovat perusteita joista katsotaan että jos niitä rikotaan se on syrjintää

sitten ehkä se kiteytys on se että tämän lain soveltamisala siis laajenee

yhdenvertaisuuden edistämistä koskevat suunnitelmat täytyy tehdä työyhteisötasolla ja näiden lisäksi tähän tulee semmoinen mukauttamisperiaate joka koskee nimenomaan vammaisia

taval laan semmoinen pamppulinja ei kovin pitkälle ehkä kanna

heidän työolosuhteisiinsa liittyviä järjestelyjä täytyy tehdä jotta heillä on tosiasialliset edellytykset päästä työelämään ja tämäkin tulee nyt näihin syrjintälainsäädännön suojien piiriin

minä ymmärrän hyvin mitä tässä ajetaan takaa että jotenkin tämän asian pitäisi olla ihmisilläkin selvää että oman edun kannalta ei ole järkevää jäädä kotiin koska sinä et pärjää yhteiskunnassa jos et sinä kouluttaudu tai lähde niihin toimenpiteisiin

valvonnasta lopuksi haluaisin sanoa sen että yhdenvertaisuusvaltuutetun merkitys on tärkeä yleisten suositusten antajana mutta kun mennään työelämän lainsäädännön valvonnan puolelle son kry slu

ehkä tässä nyt tuli näihin päällimmäisiin kysymyksiin vastattua

totta kai resursseja voisi olla enempi mutta yhdenvertaisuusvaltuutettu ei voi antaa yksittäisissä tapauksissa arviota vaan tämmöisiä yleisiä suosituksia mikä on tietysti hyvä työnjako niitten viranomaisten kesken jotka tätä työtä tekevät

palkkakartoitusten saaminen laajemmaksi eikä vain yhden toimialan tai sektorin sisälle tasa arvosuunnitelmien edistäminen työyhteisöissä niitä ei kaikissa tänäkään päivänä ole vaikka laki edellyttää tulospalkkausjärjestelmien kehittäminen niin että ne koskettavat myöskin naisvaltaisia aloja ja sitten tämä palkkaprofiili aina on tärkeä tasa arvon kannalta minkälaisia ratkaisuja tehdään ja viimeksi tietysti sitten se että meillä on äärettömän kahtiajakautuneet työmarkkinat miesten ja naisten työmarkkinoihin ja tämän purkaminen on keskeinen edellytys myös sille että palkkauksellista tasa arvoa voidaan edistää

arvoisa puhemies

vielä tähän harmaaseen talouteen

tämän hetken keskustelun tärkein puheenvuoro oli ministeriltä sen vuoksi että hän totesi että sdpn esittämä konkreettinen harmaan talouden torjuntaohjelma on vakavasti otettava ja ne ideat menevät hallituksen pöydälle

minä luulen että tällä lainsäädännöllä on kuitenkin sellainen voima että myös näissä pienemmissä yrityksissä heidän omien etujensakin mukaan näitä käytäntöjä varmaan tullaan soveltamaan ja olisikin hyvä että me teemme töitä vaikka se ei ole lainsäädäntövaatimus jotta myös pienemmissä yrityksissä nähtäisiin tämä yhdenvertaisuus sen yrityksenkin menestystarinaksi ja tekijäksi ja sen eteen pitää tehdä tässä kovasti työtä

jos nyt otetaan yksi asia eli veronumero lainataan muillekin aloille kuin rakennusalalle rupeaa tulemaan tuloja

ajatus siitä että olisiko tässä niin kuin yksi viikonpäivä jolloin kaupat olisivat keskinäisen sopimuksen tai yhteisymmärryksen kautta kiinni

minusta ne pitää ottaa huomioon ja sitten tavallaan täytyyhän meillä olla jotkut kriteerit joitten kautta niitä poikkeuslupia katsotaan ja niissä kriteereissä täytyy varmaan tämmöisetkin tekijät sitten nähdä

ei meillä koskaan varmaan ole riittäviä resursseja ja nyt on kysymys siitä niin kuin tässä on vähän ajateltu että voisiko joskus olla vähän semmoinen teema että näitä vähän katsottaisiin kaupankin kohdalla huolellisemmin ja nykyisiä resursseja käytettäisiin keskitetymmin ja katsottaisiin mitä siellä näitä työturvallisuuden ja yksintyöskentelyn ongelmia on

kysymys on hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelman edistämisestä asteittain nyt käytäntöön eikä vain puheitten tasolle ja tämä esitys on sarjassamme niitä

tässä esityksessä nämä muutokset koskevat siis rakennustoiminta alaa sekä tilaajavastuulain että hankintalain osalta mutta tilaajavastuulain kehittäminen tulee laajemminkin käsittelyyn

nythän hallitus on valmistelemassa puoliväliarvioon ja varsinkin kehysriiheen uutta joustavampaa tapaa joka liittyy siihen että meillä ei olisi pelkästään tämmöinen kotihoidon tuen malli vaan voisi olla tämmöinen tavallaan osittaisen kotihoidon tuen tunti tunnilta maksettavan päivähoidon ja osa aikatyön uusi yhdistelmä joka olisi aika hyvä joustava tapa mutta tätä asiaa nyt käsitellään tulevissa päätöksissä

eduskuntahan on jo käsitellyt rakennusalaa koskien tunnistinkorttiin liittyvän veronumeron kiinnittämisen ja laittamisen joilla on erittäin suuri merkitys tämän harmaan talouden torjumisessa tällä alueella

pekkarinen kiinnitti huomiota siihen että tässä on monta asiaa nyt yhtä aikaa

se on totta että tätä kokonaisuutta täällä eduskunnassa nyt katsotaan ja niillä kaikilla on sitten vaikutuksia siihen keskittyykö kauppa ja mihin voidaan rakentaa jnp

tämän esityksen taustalla on myös asianomaisten toimialojen työmarkkinaosapuolten yhteinen tahto ja yhteinen näkemys joten tämän esityksen valmistelu on sujunut hyvässä kolmikantavalmistelussa

minä en tunne hok elannon tilanteita enkä heidän toimiaan sillä tavalla että osaisin niihin mitään järkevää täältä sanoa

kysymys siitä voitaisiinko lähtökohtaisesti lähteä siitä että loppiainen helatorstai ja helluntai olisivat auki olevia päiviä

tilaajavastuulakia koskevien esitysten mukaisesti siis tilaajan on rakennustoiminnassa jatkossa pyydettävä sopimuskumppanilta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset

tämä pohdintahan lähtee siitä että mentäisiin nyt näillä pelisäännöillä jotka tässä nyt ovat ja katsotaan miten tämä toimivuus toimii eikä tehtäisi nyt lainsäädäntömuutoksia näiltä osin

uutta on tässä esityksessä se että myös tapaturmavakuutuksista ja ammattitautia koskevista velvoitteista tulee antaa selvitys

minä toivoisin kuitenkin että kaikkia näitä epäkohtia joita täällä on ollut koskivatpa ne sitten yrittäjän asemaa tai työntekijän asemaa ja totta kai kuluttajan näkökulmaa nyt jatkotyössä täällä pohdittaisiin ja sen pohjalta sitten tehdään tarvittavat toimenpiteet

selvitykset olisi pyydettävä myös sellaisilta yrityksiltä joiden toiminta on vakiintunutta taikka tilaajan tai alihankkijan sopimussuhde on vakiintunut

tässä tehtäisiin rakennusalaa koskien siis muutos että nämä selvitykset täytyy myöskin tällaisissa niin sanotuissa vakiintuneissa suhteissa tilaajan ja alihankkijan välillä toteuttaa

tätä on pidetty tällä alalla tärkeänä koska siellä nämä vakiintuneet asiakassuhteet ovat aika vaihtelevia ja nopeita ja tämä vaatii sitten tällaisen luotettavan linjan

toinen kokonaisuus liittyy julkisista hankinnoista annettuun lakiin

eri yksiköiden tarkoittamissa hankintayksiköissä olisi urakkasopimuksissa edellytettävä rakennusurakoitsijalta työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamista

ne liittyvät tietysti palkkoihin työehtoihin laajemminkin kaikkeen mitä vähimmäistyöehtoihin liit tyy

julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö sitten laajemmassa mielessä on valmistelujen kohteena ministeriössä ja tähän liittyvät myöskin eun tasolta tulevat uudet direktiivit

niin kuin sanoin tämä on osittaisuudistus askel tässä asiassa ja jos puheenjohtaja sallii voisin muutaman sanan sanoa myöskin siitä mitä nyt jatkossa seuraa

kevään aikana tehdään selvitys tilaajavastuulain kokonaisuudistustarpeesta ja näköaloista

tilaajavastuun laajentaminen myöskin majoitus ja ravitsemusalalle ei siis pelkästään rakennusalalle korotettuja laiminlyöntimaksuja toistuvasti saaneiden yritysten sulkeminen pois julkisista hankinnoista ja eräät muutkin asiat

tästä on tehty työryhmäehdotus ja olemme nyt valmistelemassa selvitysmiehen toimesta tämän kevään aikana maaliskuun loppuun mennessä varsinaisia ehdotuksia siitä miten tässä kuitittomuusasiassa voitaisiin edetä ja mitä säädöksiä ja mitä toimenpiteitä tällä alueella haluttaisiin tehdä

sama koskee tyyppihyväksyttäviä kassakoneita koskevia ehdotuksia jotka ovat aikaisemminkin olleet valmistelujen kohteina

näiden lisäksi on asetettu työryhmä myöskin tämän alan osapuolten toivomuksesta hiusalaa koskevan harmaan talouden ilmiöiden kuvaamiseen

sitten puhemies haluaisin mainita sen että työmarkkinajärjestöjen kanssa on keskusteltu siitä että tämän harmaan talouden torjuntaohjelman jalkauttamisen kannalta he toimisivat myös omissa järjestöissään yhteistyössä niin että työpaikoilla nämä asiat otettaisiin tosissaan ja että tässä tehtäisiin hyvää yhteistyötä tämän käytännön valvonnan alueella

ajattelin tarttua siihen keskusteluun jota täällä on käyty työurista ja niiden pidentämisestä muutamalla ajatuksella ja kertoa niistä askelmerkeistä joita tässä on tarkoitus tehdä tiekartasta

ensinnäkin mitä parempi työllisyys sen pidemmät työurat

mitä parempi laadultaan työelämä sen pidemmät työurat

niin ikään olemme nyt virkamiestasolla ja myös ministeriöiden tasolla keskustelleet viron edustajien kanssa siitä voisimmeko me tehdä tämän harmaan talouden torjumiseksi valtioiden välistä yhteistyötä kahden valtion välillä

näitä keskusteluja on rakentavassa mielessä nyt aloitettu ja uskon että silläkin työllä tulee olemaan jatkossa varsin suuri merkitys

sitten on iso selvitystyö menossa jossa katsotaan rahoituskestävyys rakenteet etuisuudet ja tämän työn valmistuttua tehdään sitten toimenpiteitä jatkoa ajatellen

kahteen asiaan kiinnittäisin huomiota

toinen on siis se että olisi äärettömän hyvä että saataisiin tämmöinen laajempi ratkaisukokonaisuus aikaan siis kahden loikan kokonaisuus jossa on pitkäkestoinen maltillinen työmarkkinaratkaisu jossa on toimenpiteitä työlainsäädännön kehittämiseksi paikallisen sopimisen kehittämiseksi ja ratkaisut työttömyysturva asiaan

tästä kokonaisuudesta pitäisi neuvotella eikä vain sen osista

se olisi monessa mielessä tärkeää

pitkäkestoista vakautta ja ennustettavuutta tarvitsevat ennen kaikkea yritykset tässä maassa ja olisi ihan hyvä että joku talouspolitiikan kulmakivi tällä kertaa työmarkkinapolitiikka olisi kiinni kun muuten tämä talouspolitiikan tilanne on niin levotonta ja elävää ja monet ongelmat tulevat eteen

jos me saamme tätä hillittyä ja palautettua ihmisiä takaisin osatyökykyisinä työelämään parannetaan taas työllisyyttä ja nostetaan työuria

jos on tämmöinen pakkolakipaketti joka rajaa paikallista sopimista ja jos huonosti valmistellaan paikallisen sopimisen kehittämistä niin että se on työnantajaehtoista niin siitä ei synny hyvää jälkeä joka lisää luottamusta työelämässä ja tuo hyvää paikallista sopimista

tuottavuuden nostamista ei tehdä poliittisilla päätöksillä vaan tuottavuus voi nousta työelämässä vain hyvällä yhteistyöllä hyvällä osaamisella

meidän ei pidä tärvellä sitä ilmapiiriä jota työelämässä tarvitaan tuottavuuden nostamiseksi ja sen vuoksi siitä pitäisi tehdä toimialakohtaisesti työpaikkakohtaisesti yhteisen sopimisen kova asia

arvoisa puhemies

tämä kysymys tästä pienyrittäjien erikoisliikkeiden asemasta näissä kauppakeskuksissa ja se se on se on todella nyt jatkopohtimisen arvoinen asia monessakin mielessä

sitten toisaalta kun kuitenkin merkittävä osa kaupan alan työntekijöistä on osa aikatyössä niin ehkä meillä ei niin hirveätä huolta kannattaisi nyt heidän toimeentulonsa kasvusta kantaa